vesiliikenne on ympäristöystävällistä ja siinä kulkee tavaraa edullisesti vähällä energialla

lauri oinosen aloitteesta voisi todeta senkin näkökulman että tämä on siinä mielessä hyvä koska meillähän odotetaan kuitenkin jatkossakin tapahtuvan kuntaliitoksia

sen tietää jokainen joka on vesillä liikkunut ja kokeillut jotain raskasta liikuttaa jotain alusta tai nippuja

kaikkosen aloitteessa en ole valmis hyväksymään tätä koska kyse on siitä jotta tämä ei välttämättä lisää demokratiaa

silloin kun näitä kuntaliitoksia valmistellaan niin siellähän ne ihmiset jotka ovat liittymässä johonkin toiseen kuntaan ovat hyvin huolissaan siitä miten heidän mahdolliset palvelunsa siellä kuntakeskuksessa säilyvät

ja jos miettii vaikka edellinen puhuja jo tuossa äsken kuvasi joitakin tämmöisiä omituisuuksia mitä tämä voi saada aikaan niin yksi selkeä näkökanta on tullut kyllä esille monissa näistä tapauksista

tosin tämä filosofia on ihan oikein elikkä katsotaan se ero tavallaan sen veden mihin lasketaan ja sitten sen laskettavan veden lämpötilan ero

hehän haluavat ne ihmiset jotta mikään ei heikkenisi

en sinällään vastusta tätä saimaan kanavan vuokrasopimusta mutta tämä ilmeisesti tarkoittaa nyt sitä jotta sitten tämä kymijokimäntyharju kanava jota on pitkästi puuhattu voidaan huoletta heittää unholaan koska tämä saimaan kanavahan vaatii investointeja jotta se saadaan nykyaikaisesti toimimaan ja uusille aluksille käypäseksi ja tämä tehdään vieraalle maalle

arvoisa puhemies

odotan että ministeri tuo sitten aikanaan hyvän esityksen koska tuossa mitä ministeri pekkarinen totesi hänellä tuntuu kuitenkin olevan suhteellisen terve ajattelutapa tähän kysymykseen

tässä on yksi semmoinen näkökulma että jos olisi semmoinen varmuus olemassa siitä jotta esimerkiksi postipalvelu tulee säilymään siellä kuntakeskuksessa niin silloin mahdollisesti kun on kansanäänestys olemassa siitä asiasta mieluummin katsotaan että okei kun mikään ei muutu ei myöskään tämä puoli tässä niin voi olla että siellä tulee huomattavasti myönteisempiä ääniä paljon ja saadaan järkevämpi kuntien kokonaisuus tähän maahan

äänestin hallituksen esityksen puolesta koska minusta siinä se ajatus oli kuitenkin löytää sitä veteen piirrettyä viivaa millä tavalla saadaan ulkomailta tulevaa viinaa vähennettyä

jos se firma ei lähde tekemään tämmöistä investointia niin sitten sen veron pitäisi olla progressiivisesti kohoava koska siitä palkittaisiin kun otetaan mahdollisimman tehokkaasti lämpö talteen

tässä kun on eri kassoja niin tähän vaan eivät osallistu

minusta samanlainen vastuu pitää olla myös työnantajalla tässä niin kuin

olisi minusta ollut parempi kun olisi saatu sen tyyppinen vaihtoehto kuin tässä edellinen puhuja sanoi että olisi myös ympäri vuoden mahdollisuus pitää väylää auki ja se suomen puolelle tehty kanava olisi niiden selvitysten mukaan mitä aikaisemmin kanavapuolueelle on esitetty ja virkamiehet taikka konsultit tehneet työtä taitaa olla konsultti tutkimuksia tehnyt mahdollistanut sen tyyppisen toiminnan

minun mielestäni riittää puolet nykyisistä kunnista ihan hyvin

perkiö on tehnyt jotta jos sitä lämpökuormituksen määrää ei pystytä mittaamaan niin sitten on tämmöinen arviojuitsu tässä olemassa

totta kai

siinä ovat osin suomalaiset toimijat mutta sitten ovat naapurimaan toimijat vähän samalla tavalla niin kuin tässä viron keississä tässä hiljattain jossa oli tuotu aika isoja määriä suomeen ja jobattu täällä sitten

tuolla polttolaitosten puolellahan on olemassa anturit piirturit kaikki mahdollinen järjestelmä jolla savukaasut mitataan

näkisin että kun tässä on kuitenkin aika rajattu tämä piiri tämä ei ole joka kotitaloutta koskeva niin tässähän pitäisi lähteä siitä nämä ovat sen verran massiivisia laitoksia mitä tämä koskee jotta näihin kyllä olisi mahdollista tehdä samanlainen järjestelmä jossa olisi mittarit ja koko se juttu menisi piirturin kautta nähtäisiin joka vuorokaudenaikana joka tunti mitä siellä tulee onko miten tehokasta se lämmön talteenotto sieltä vedestä jolloin se ei investointina olisi iso

toivonkin tässä nyt että sitä ei kokonaan vielä haudattaisi vaikka ilmeisesti näyttää tässä tilanteessa kuitenkin jotta kahta kanavaa ei varmaan suomeen sovi eikä löydy voimavaroja kuka sen maksaisi

jos nyt olisi nostettu reilusti enemmän niin minä väitän että siinä olisi tapahtunut semmoista jobbaustoimintaa ja taas siihen suuntaan että se on kannattavaa toimintaa

arvoisa puhemies

toinen asia mikä on näkynyt tässä ihan kulttuurista lähtien minä olen kiteeltä kotoisin ilmeisesti tämmöinen omatoimisuus on vähentynyt huomattavasti

rehula totesi tuossa että tämä synnyttää oikeuden työttömille jos kunta järjestää mutta kun ei välttämättä tarvitse järjestää

minulla on semmoinen visio aina ollut tässä jotta tämä saimaan kanava sinällään matkailullisesti olisi hyvä annettaisiin sen olla tuossa muodossa ilman isompia investointeja ja se olisi tavallaan tämmöinen turisti matkailukanava ja sitten tämä toinen kanava palvelisi teollisuutta joka mahdollistaisi isommat alukset ja isommat volyymit kuin mitä tällä hetkellä saimaan kanava tuossa muodossaan pystyy mahdollistamaan

tämä edustuksellinen demokratia ei voi marssia sitten sillä tavalla yli jotta on olemassa enstäinkin tämmöinen neuvoa antava ja sitten nämä edusmiehet katsovat että kansa on ollut väärässä eihän se ole tiennyt mitä se on äänestänyt kyllä me kuitenkin olemme viisaampia

eikös tässä ole se vaara kuitenkin jotta mitä isot edellä sitä pienet perässä että tämmöinen ajattelu leviää sitten muualle koska meillä tälläkään alueella ei kuitenkaan ihan niin neitseellistä aluetta ole olemassa että siellä joku mökki tai talo ei sattuisi olemaan siellä vyöhykkeen ulkopuolella

minusta tämä pitäisi saada hyvin hallituksi toimenpiteeksi ja myöhemmin tietysti kattamaan myös nämä muut jos olisi tämmöinen pilottijuttu nämä ydinvoimalat ja tämmöiset isommat kohteet jätevesiputsaamot

sitten toinen asia

en ole ihan vielä päättänyt sitä olenko hylyn kannalta mutta kun miettii tätä kokonaisuutta niin kyllähän tässä aika isot ajatukset siihen suuntaan on olemassa koska silloin pitää myös järjestää rahoitus

en pidä sitä sinällään pahana mutta noin kulttuurillisesti se on muuttamassa meidän seutukuntaa

yleensä näissä pitää olla enemmistöperiaate ei mikään määrävähemmistö tai määräenemmistö vaan kun enemmistö on jotain mieltä niin sen mukaan pitää sitten kaikkien siellä valtuustossakin äänestää jos sitä käsitellään kerta valtuustotasolla esimerkiksi kunnassa jolloin änkyröinnin pitää olla poissa kansa on puhunut ja noudatetaan sitä kansan tahtoa

niin kuin kuntaliitto on todennut kyllä tässä nyt heitetään kunnille se pallo ja kun tiedetään kuntien asema niin välttämättä siellä ei löydy sitä semmoista tahtotilaa ja ei löydy edes rahaa sen järjestämiseen

silloin me saisimme semmoinen järjestelmän joka ei olisi mikään harkinnanvarainen ja tavallaan se kannustaisi ainakin siihen jotta sen veden lämpötila joka lasketaan tuonne olisi mahdollisimman matala

sinällään niin kuin totesin antaa mennä tämän kun tätä näin pitkälle on valmisteltu ja toivoisi että jatkossakin ketkä täällä eduskunnassa ovat siihen suuntaan veisivät tätä eteenpäin jotta saataisiin tämä vesiliikenne kuitenkin toimimaan

sen takia jos olisi totta se ajatus jotta tämä synnyttää subjektiivisen oikeuden työttömälle saada kuntouttavaa työtoimintaa silloin se olisi okei

se meidän pitäisi saada jotenkin kitkettyä pois koska se ei ole kanssa tervettä toimintaa

kun ed

perkiö totesi että hän tulee tekemään uusia aloitteita ja tämä on perusteellisesti näin taulukoittain tehty niin yksi vinkki vaan

silloin työttömät saisivat mitä haluaisivat

kun katsoo keski eurooppaa tai vaikka itääkin niin siellähän hirveän paljon kuljetetaan vesiä pitkin hyvin raskastakin tuotetta ja se on edullista ja ympäristöystävällistä

arvoisa puhemies

myös valtiollisten vaalien yhteydessä joistakin isoista kysymyksistä esimerkiksi nato jäsenyydestä tai monista muista merkittävistä kysymyksistä jotka sattuvat olemaan pinnalla minusta pitää suorittaa okei sitova kansanäänestys ei siis neuvoa antava kansanäänestys ja sen jälkeen tyydyn enemmistön tahtoon kyllä sitten painamalla nappia tai vaikka tyhjää äänestän sitten niikseen mutta meillä ei kyllä ole oikeutta olla tyytymättä siihen

silloin kun on näitä kompostoreita tehty ei siis biokaasulaitoksia siellä lasketaan valtavat määrät hyvää energiaa hukkaan samalla tavalla kuin tässä

minä epäilen jotta tässä lähivuosina tulee tapahtumaan aika paljon kuntaliitoksia vielä koska kuntien talous on mikä on ja on pieniä kuntia ja vaikka minkälaisia himmeleitä on rakennettu sitten sosiaali ja terveyspuolen osalta paras lain innoittamana

se vaan menee nyt vahingossa ilmaan tuonne ja aiheuttaa kasvihuonepäästöjä ja siitähän pitää ilman muuta tehdä semmoinen verotusjärjestelmä

arvoisa puhemies

jäte on monessa mielessä myös raaka aine

sen takia uskon jotta kun huomataan näiden himmeleiden kalleus niin kuntaliitoksia tulee varmasti ja on järkevää että kun on tämmöinen väestöpohjaltaan sopivan kokoinen kunta niin se pystyy tehokkaammin ilman tämmöisiä ylimääräisiä rakenteita tekemään nämä palvelut ja kokonaisena kaikki muutkin palvelut

tänä päivänä on opittu hyödyntämään näitä eri jakeita

niin pitkään kuin nämä kompostorit laskevat ilmaan nämä kasvihuonepäästöt ja hyvät energiat niin sitähän pitää verottaa

minusta kyse on nyt siitä hyvin laajasti enstäinkin tähän lakiin ei sinällään huomauttamista se näköala vaan minulla on olemassa jotta käytännössähän tämän veron määrän kokonaiskertymän määrän pitäisi vähetä näillä toimenpiteillä mitä tässä on ajateltu koska tarkoitus on vähentää jätteen määrää

tässä aloitteessa on se puoli jotta jos annetaan jollekin aluelautakunnalle valtaa niin silloin pitäisi antaa kanssa rahoja

sitten tämä poltto vai mädätys asia

minusta ne jakeet pitäisi kyllä osata tarkkaan erottaa ei sillä tavalla kuin tehdään isoja polttolaitoksia että siellä myös poltetaan semmoisia osioita semmoisia jakeita mitkä voidaan mädättää koska se on hyötysuhteiltaan huono se jopa vie energiaa

siinä vihje kun olette taitava aloitteentekijä

sinällään hyvä jotta se viesti tulee ja semmoinen vähän kylätoimikunnan tapainen juttu kasaannutaan kahvinjuontiin ja pohditaan että tuo tienpätkä pitäisi pinnoittaa ja pusikoita tuosta kaataa

sen takia minusta näissä pitäisi olla aika tarkat tämmöiset pasmat miten tämä temppu tehdään jotta kaikesta mikä voidaan mädättää saadaan kaasua hyödynnetään sitten lämmityksessä tai sähkönä tai liikennepolttoaineena ja sitten tämä polttojae mikä ei anna biokaasua sitten poltettakoon

minusta tämän voisi kyllä jättää aktiivin kansalaistoiminnan piiriin koska jos on aktiiviporukkaa jollakin alueella niin se ääni kyllä tulee kuuluviin ja se tulee sieltäkin

joka paikassa se ei vielä toimi mutta toivon mukaan nyt nämä järjestelmät kehittyvät ja uskon että tämä jätemaksu käsittelymaksu tulee tehostamaan tätä yhä edelleen

mutta kun meillä on olemassa järjestelmät kuitenkin odotetaan että vapaaehtoinen ja kolmannen sektorin toiminta päinvastoin tulisi tehostumaan niin luulisi että sillä puolen löytyisi näissäkin tilanteissa sitten tämmöistä innovaatiota

ja opitaan myös tekemään enemmän sellaisia pakkauksia jotka ovat pienempiä ei tehdä tyhjää tilaa niin kuin jossakin muropakkauksessa missä puolet on muroja ja joutavaa pahvia on sitten toinen puoli että asiakas luulee että siinä on tavaraa sisällä

jos työntekijä on tehnyt kaiken hyvin mitä on edellytetty niin ei ole mitään oikeutusta sitten hänelle antaa niin kuin rangaistuskarenssi

uskon että jos joku haluaa kehittää asuinaluettaan ja yhteisöä niin sieltä löytyy aina joku puolestapuhuja ja saa tukea myös niiltä ympärillä olevilta henkilöiltä

seitsemän päivää on pitkä aika ei saa mistään mitään ja kun tiedetään tämä mekaniikka miten se toimii niin sitten tehdään työttömyysturvahakemus

tässä ainakin yksi semmoinen iso oleellinen ongelma on tämä todentaminen jotta miten tietää kuka on lähettäjä kun on ostettu tämä prepaid kortti

sen takia tämä ed

kuopan tekemä aloite on paikallaan jotta ei ihmistä pidä rangaista siitä kun työnantaja potkaisee pois nimenomaan tuotannollisten syiden takia jos työntekijä on kaikki tehnyt oikein

arvoisa puhemies

meidän pitäisi ottaa käyttöön samanlainen järjestelmä kuin tuolla keskisessä ja eteläisessä euroopassa on olemassa jolloin tämä irtisanominen olisi huomattavasti kalliimpaa eikä niin kuin tänä päivänä kun käytännössä ihmisistähän pääsee ihan täysin maksutta eroon

se tarkoittaa sitä että tästä tulee valtava tämmöinen tutkintaongelma miten saada nämä kiinni

itse kirjasin tähän yhden ranskalaisen viivan josta lähden

tennilälle sen verran että eikös tässä käynyt näin kuitenkin jotta ensinnäkin katainen antoi lupauksen kelamaksun poistosta ja sitten ay liikkeen ihmiset höynähtivät sillä lupauksella että tämä sosiaalitupo saadaan aikaan saadaan jotain hyvää aikaan niin ikään kuin hyväksymään koska sehän oli etukäteen luvattu juttu

tekee vaan oikeassa järjestyksessä nämä temput ja ihminen tekee irtisanomisajan palkan edestä töitä ja irtisanominen ei maksa mitään sille työnantajalle kun työntekijä tekee sen työpanoksella pois

täällä on perusteltu että yleisradiota ei missään tapauksessa voi panna valtion budjetista rahoitettavaksi koska ylen rahoitus saattaa vaarantua siinä

nyt kun tässä on paljon isommasta kyse perustellaan että se pannaankin valtion budjetista rahoitettavaksi ja saatetaan siten epävarmaan asemaan

puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ry terveysvalio tyttö lähti keskustelua varten esillä päivystyksen katkaistaan

sen takia odottaisi että hallituspuolueiden edustajat ja hallitus olisivat loogisia kaikissa perusteluissaan koska tämähän tekee epäuskottavaksi nämä perustelut

tämähän on ihan pöljä esitys ja täysin sokeata juttua koko tämä kelamaksun poisto

rahaa tuhlataan

arvoisa puhemies

työelämässä yhä enemmän puhutaan siitä että ihmiset eivät jaksa ja etsitään keinoja siihen millä tavalla työurat voisivat olla pitempiä ja miten vähemmän olisi sairauslomia työelämän puolella

tämähän perustuu siis samaan ajatukseen mitä edellinen puhuja totesi siitä että tässä kun sokeasti heitetään rahaa niin siinähän käy sillä tavalla että ei minkään yrityksen perusajatus ole se että se työllistää vaan sehän tuottaa omistajilleen tulosta voittoa

arvoisa puhemies

siellä oli työterveyslaitokselta ja tekesiltä ja mistä kaikesta niitä mahtoi ollakaan ja siellä tämä oli yksi keskeinen asia

sitä taustaa vasten tämä vuokratyö minä väitän jotta tässä on semmoisia elementtejä osassa vuokratyötä ja ne koskevat osaa vuokratyöntekijöitä jotta siellä työssäjaksaminen on ongelma koska siellä eletään epävarmuudessa

valto koski tuossa käytti ihan hyvän puheenvuoron todeten jotta hän ei pääse niistä peliautomaateista tuolla kauppojen aulassa ohi vaan ne viimeiset kolikot pitää iskeä niihin

arvoisa puhemies

täällä todetaan näin

sehän tarkoittaa että tässä tilanteessa nämä rahat hukkuu kaiken lisäksi mahdollisesti osinkoihin mihin ne käytetäänkin sitten mutta ei niillä yhtään työpaikkaa tulla synnyttämään

tässähän ollaan semmoisessa tilanteessa niin kuin voisi verrata että tämä peliautomaatti on nykyajan vaivaisukko tuolla kaupan eteisessä

työnantajat eivät maksa sairaanhoitomaksua

nyt on turha kenenkään inttää tässä että hän osallistuu työ osoittaa jo tähän osallistuvat työnantajat vaan tähän eivät osallistu

arvoisa puhemies

niin kuin tässä ovat aikaisemmat puheenvuorot todenneet siellä useimmiten on porukkaa jonoksi asti eli siinä on pelaajia menossa siihen pelaamaan ja kun katsoo niitä ihmisiä he eivät ole hyvin rikkaita

matalapalkkatuki oli hyvä esimerkki